ilmeisesti on huomattu että naisten ja miesten välinen tasa arvo on inhimillisesti arvo sinänsä ja siihen pyrkiminen on myös koko yhteiskuntamme menestymisen ja kilpailukyvyn kannalta suotavaa jopa välttämätöntä

tuore kuntaliiton teettämä tutkimus kertoo yksiselitteisesti että kuntien väliset yhteistyöalueet toimivat erinomaisesti kunhan ne pohjautuvat vapaaehtoisuuteen

merkittävin on ehdotus jossa yhteisötilaajille annettaisiin tietyin edellytyksin oikeus käsitellä tunnistamistietoja

me kritisoimme kuntien alijäämien kattamisvelvollisuuden tiukennusta ja peräsimme myöskin valtion vastuuta palvelujen rahoittamisessa eli keskustelimme paljon niin sanotusta rahoitusvastuun periaatteesta

perheiden hyvinvointi ja iskukykyinen työelämä vaativat sen että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet ja ettei kumpikaan sukupuoli eriydy huonompaan asemaan

nämä hyvin toimineet yhteistoiminta alueet pääministeri kataisen hallitus haluaa nyt purkaa ja tuoda tilalle saneluratkaisun ilman kuntien todellista oikeutta ilmaista mielipiteensä

arvoisa puhemies

kuntien ja valtion rahoitus on saatava tasapainoon muuten emme voi kun tien palveluvelvoitetta kehittää

myös perustuslakivaliokunta kiinnitti hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa huomiota siihen että hallituksen esityksen perusteluissa uudistuksen vaikutukset kuntien toimintaan on arvioitu vain lyhyellä toteamuksella jonka mukaan kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintansa vähenevien valtionosuuksien vuoksi

työ ja tasa arvovaliokuntaa voi hyvin kiittää muun muassa päätösehdotuksista jotka koskevat palkkakartoitusvelvoitteiden täsmentämistä sekä vaatimusta väkivallan vastaisen työn lisäresursoinnista

vaihtoehtoisessa budjettilinjassamme esitämme verotulojen maltillista kiristystä yhteisöverojako osuuden palauttamista normaalitasolle sekä kiinteistöveron säilyttämistä verotulojen tasausjärjestelmässä

siksi keskusta onkin ehdottanut ja haluaa ottaa käyttöön nykyistä avoimemman kokeilukulttuurin mitä myös ehdotimme tämän kuntauudistuslain yhteydessä

mielestäni lakia ollaan uudistamassa suomalaisen oikeuskäsityksen mukaisesti

tilastokeskuksen mukaan sukupuolten välinen elinaikainen tuloero on puoli miljoonaa euroa

siinä lainsäädännön velvoitteista poiketen voitaisiin kokeilla kuntapalveluiden erilaisia järjestämis ja tuottamistapoja

liikenne ja viestintävaliokunta on myös aivan oikein painottanut tunnistetietojen käsittelyn viimesijaisuutta mikä vahvistaa kriteerien painavuutta ennen tunnistetietojen selvittelyyn ryhtymistä

arvoisa puhemies

sisäinen turvallisuus on laaja ja hyvin monitahoinen käsite

haluamme että kiinteistövero säilytetään verotulojen tasausjärjestelmässä ja hallituksen esittämät valtionosuusleikkaukset perutaan

selonteon mukaan maaseudun asukkaiden ja yritysten toimintamahdollisuudet on kuitenkin turvattava tarjoamalla riittävä liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso

ja näitä kokeilujen kautta saatuja tuloksia voitaisiin sitten hyödyntää yleisemmin ja jalkauttaa hyviä käytäntöjä koko kuntakentälle

vaikka naisten elinikä onkin miesten odotettua elinikää korkeampi ei palkkaero kompensoidu edes tämän johdosta elämänkaaren aikana pikemminkin päinvastoin

kun käsittelimme asiaa perustuslakivaliokunnassa linjattiin että yrityssalaisuuksien luottamuksellisuuden turvaamisessa ensisijaisia ovat sellaiset keinot joilla ei puututa käyttäjien luottamukselliseen viestintään

hallitus ei näytä kuitenkaan lainkaan ymmärtävän sitä että harvaan asutuilla seuduilla tarvitaan omaa autoa ja alempaa tieverkkoa ihan jokapäiväisessä elämässä

etenkin nyt kun puhumme työurien pidentämisestä alku ja loppupäästä sekä huoltosuhteemme heikkenemisestä on tiukasti tartuttava työn ja perheen yhteensovittamisen haasteisiin

vielä vuosi sitten arvoisa ministeri lupasitte että poliisia koskevassa kehittämistyössä otetaan huomioon poliisin näkyvyys kenttätyö ja yleisen järjestyksen turvaaminen myös keskuskaupunkien ulkopuolella ja erityisesti harvaan asutuilla alueilla

kuntauudistuksenkin viitoittama selvä linja näyttää olevan se että maaseudun ihmiset ennemmin ja myöhemmin välillisesti pakottaen paimennetaan keskuksiin

on kansantaloudellisestikin kestämätön tilanne että nuoret perheet joutuvat työelämän vaatimusten ja taloudellisten asioiden vuoksi luopumaan perhehaaveistaan

tässä korostuu siis toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus missään nimessä ei haluta sallia viestiliikenteen seuraamista kevein perustein tai väärin motiivein

seuraaminen onkin rajattu sellaiseen laajuuteen että yhteisötilaaja pystyy riittävällä tavalla yksilöimään poliisille osoitettavan rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön

hallitus ei tunnu tunnustavan yksityisteiden suurta merkitystä koko suomalaisessa kansallisessa liikenneverkossamme

ministeriöön asetetaan seurantaryhmä arvioimaan lain soveltamista mikä edistää perusoikeuksien toteutumista ja on samalla osoitus hallituksen esityksen hyvästä kokonaisuudesta

vanhempainvapaasta syntyvät kustannukset kaatuvat edelleen pääasiassa äidin työnantajan syliin

työnantajakustannusten jakamiseen olisi vihdoin löydyttävä ratkaisuja jotta myös nuoriin parhaassa perheenperustamisiässä oleviin naisiin kohdistuvasta työpaikkasyrjinnästä päästäisiin eroon

toivon että seurantaryhmä osallistuisi myös yhteiskunnalliseen keskusteluun asiasta jotta turhat ja vääristyneet mielikuvat saataisiin kitkettyä pois

sekä työnantajat että työntekijät hyötyvät siitä että työelämän tasa arvo lisääntyy ja myös siitä että työn ja perheen yhteensovittamista tuetaan

sukupuolivaikutusten arviointia on ajatuksen ja idean tasolla elätetty jo pitkään mutta sen toteutuminen ja käyttö työvälineenä kohti tasa arvoisempaa yhteiskuntaa on vielä vähäistä

esimerkiksi itä suomen kuljetusliikenne matkailu ja yksityinen liikenne kärsivät jos nämä tiet jätetään rapistumaan se siitä kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista

taannoin julkistettiin tutkimus jossa todettiin että poikien liikuntaan tehdään kunnissa suurempia taloudellisia satsauksia kuin tyttöjen liikunnan tukemiseksi

eriytetyt liikuntatunnit ja perinteiset ajatusmallit tyttöjen lajeista ja poikien lajeista ovat ikään kuin huomaamatta ajaneet kuntapäättäjät suosimaan poikien liikuntaa

arvoisa puhemies

samalla toiminnan ympäristövaikutuksille asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi vastikään nais ja miespoliitikkojen erilaisesta toimintaympäristöstä väitellyt tutkija erkka railo toteaa että nainen lunastaa paikkansa politiikassa hoitamalla perheensä kotinsa ja itsensä työn ohessa

erilaisia maaseututyyppejä yhdistää enää vain asuminen ei siis mikään yksittäinen elinkeino

ministeriö linjaa talousarviossa että maaseutu halutaan säilyttää kilpailukykyisenä asuinympäristönä yritysten sijoituspaikkana ja asukkaiden työllistäjänä

vielä lopuksi

tavoitteena pitääkin olla että harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehitys tasapainottuu työllisyys parantuu ja elinkeinotoiminta monipuolistuu

tasa arvokeskustelun tai tasa arvotyön tarkoitus ja päämäärä ei ole missään nimessä samanlaistaa miehiä ja naisia keskenään tai asettaa naisia ja miehiä toisiaan vastaan

todellista tasa arvoa on se että naiset naisina ja miehet miehinä olisivat yhdenvertaisia yksilöitä omine ainutlaatuisine ominaisuuksineen niin työelämässä kuin muillakin elämänalueilla

suomi on vielä tänään taloudellisesti kohtuullisen hyvässä tilanteessa mutta tilanne on toinen jo vaalikauden loppuun mennessä

tämä ei edesauta maaseudun kehittämisen hyvien tavoitteiden toteutumista varsinkaan tilanteessa jossa maaseutu on jo varsin voimakkaasti erilaistunut

kaupunkien läheisen maaseudun kehitysero verrattuna harvaan asuttuun ja ydinmaaseutuun on kasvanut

väestön väheneminen maaseudulla on tasaantunut mutta väestörakenne on vinoutunut syvän maaseudun tappioksi

määrärahojen vähentämistä vastaan puhuvat myös ministeriön omat lausunnot joiden mukaan maaseudun säilymistä asuttuna ja elinvoimaisena tuetaan nimenomaan muun muassa kehittämishankkeiden ja maaseudun neuvonnan avulla

maaseudun neuvontapalveluihin tarvitaan nykyistä enemmän esimerkiksi metsä ja bioenergia alan neuvontaa

keräisimme noin miljardin enemmän veroja suurituloisten lisäksi muun muassa kansainvälisiltä suuryrityksiltä ja ydinvoimayhtiöiltä sekä yleisellä arvonlisäveron nostolla

käyttäisimme kuitenkin tulot oikeudenmukaisemmin

joka kolmannen euron käyttäisimme valtion velkaantumisen estämiseen joka kolmannen suomalaiseen yrittäjyyteen ja uusien työpaikkojen luomiseen ja kolmanneksen palvelujen säilyttämiseen

arvoisa herra puhemies

keskusta on pysynyt linjallaan eurooppalaisen finanssikriisin äärellä ja me seisomme edelleen vaalien jälkeenkin vastuullisena yhteisen huolen takana

toinen valiokunnan hyvä huomio liittyi budjetissa kylätoiminnan valtionapuihin joilla edistetään maaseutuasumista ja luodaan paikallisia asukkaiden voimavaroja hyödyntäviä palveluja sekä vahvistetaan kyläyhteisöjen sosiaalisia suhteita

sosiaalista oikeudenmukaisuutta pitäisi edistää myös keventämällä ruuan verotusta mikä vaikuttaisi erityisesti pienituloisimpiin ja lapsiperheisiin

suomen on kannettava vastuunsa osana yhteistä eurooppalaista talousjärjestelmää ja oltava siten mukana kannattelemassa sitä pohjaa jolla itsekin seisomme

kylätoiminnan merkitys varmasti kasvaa erityisesti niillä alueilla missä tapahtuu kuntaliitoksia

kylätoiminta on myös tärkeässä asemassa muun muassa palveluyritysten syntymisen suhteen mikä on suoraan harvaan asutun maaseudun kehittämistyötä

emme voi mielestäni päättää kävellä pois niiden pöytien ääreltä joissa joudutaan tekemään ikäviäkin päätöksiä ja tulla takaisin sitten kun niissä ovat puheena suomelle tärkeät asiat

arvoisa puhemies

suomi on kuulunut parhaaseen aaa ryhmään taloutensa vakauden vuoksi ja sai eräänlaisen vaaankieliaseman euroopan talousministerien kokouksessa viikko sitten kun tehtiin päätös portugalin tukipaketista

keskustelimme vastikään ruokakriisistä

palveluista

myös kuluttajat arvostavat kotimaista ruokaa ja koko elintarvikeketjua

huoltovarmuuden ja ruuantuotannon omavaraisuuden takaaminen on myös poliittinen päätös ja vaatii tahtoa varsinkin nyt kun maataloudessa eletään kannattavuuskriisiä

mikäli emme lähtisi mukaan tätä vastuuta kantamaan kohtaisimme välittömästi ja välillisesti lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä mahdollisesti hyvin erilaisen suomen

talouden elpyminen taantuman pohjalta näkyy nyt viennin vähäisenä elpymisenä ja myöskin kuluttajien luottamuksen koheneminen virkistää yritystoimintaa koko maassa

lähiruuan käyttöä esimerkiksi kunnissa ja julkisissa laitoksissa tulee myös poliittisin päätöksin tukea

millaisen suomen mitä vastuuta vetäytyminen meille toisi ja mitä se tarkoittaisi meidän hyvinvoinnillemme sitä kuvaa eivät sen enempää perussuomalaiset kuin vasemmistoliittolaisetkaan ole halunneet avata

arvoisa puhemies

päätöksillä painetaan elinvoimaa ja osaamista pois maakunnista pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kärsiessä vain kosmeettisista leikkauksista

budjetissa luvataan tukea haja asutusalueiden ja kylien vesihuoltoinvestointeja

nyt tässä esitettävässä lisätalousarviossa lähinnä tarkistellaan summia mutta edelleenkin äsken aiheena olleeseen perusväylänpitoon ja myös alemman tieverkoston kunnossapitoon on lähitulevaisuudessa edelleenkin kiinnitettävä enemmän huomiota ja suunnattava panoksia

väistämättä näiden keskustelujen aikana koskivatpa ne irlantia kreikkaa tai portugalia nousee esille vaihtoehtojen puute silloin jos emme osallistuisi euroopan talouden vakauttamiseen ja sitä kautta omien työpaikkojemme ja meidän yritystemme puolustamiseen

viemäriverkostojen rakentaminen tulisi valiokunnan mielestä myös tehdä ennen jätevesiasetuksen voimaantuloa jotta vältytään turhilta kiinteistökohtaisilta ratkaisuilta

tämä on ikuisuuskysymys nyt tässäkin keskustelussa ja useiden edustajien määräraha aloitteissakin toistuva tarve vaatii resursseja ja määrärahoja

olemme eun nettomaksajia tämän lauseen olemme kuulleet usein

tämä on hyvä linjaus ja myötäilee monen haja asutusalueella asuvan ajatuksia

yksityisteiden ja valtionavustusten leikkaukset katkaisevat tiet moneen maaseudun kotiin ja monelta maaseutuyrittäjältä ja myös sanomalehdet jäävät tilaamatta ja myöskin jakamatta lehtien arvonlisäveron korotuksen myötä

on kuitenkin muistettava myös toinen puoli

uusiutuvan energiapaketin toteutumisen yksi keskeinen edellytys on kuitenkin tiestön kunto

nyt kun ministeri on paikalla niin haluaisinkin kysyä sitä miten aiotaan tulevina vuosina tai nyt teidän valmistelussanne olevassa budjetissa huomioida se asia että energiapuu ja tämä energiapaketti ei toteudu jos ei alempaan tieverkostoon todella satsata nyt lisää

suomi on neuvotteluissa nostanut vahvasti esille meidän omia erityispiirteitämme harvaa asutusta ja haasteellisia ilmasto olosuhteitamme joiden perusteella saamme nämä tuet

kotitalousvähennystä ja innovaatiotukea leikataan nyt kuitenkin ja maatalousyrittäjiä ja muita elinkeinonharjoittajia rangaistaan investoinneista pääomatulon veronkorotuksilla

arvoisa puhemies

lausumassaan keskusta on linjakkaasti vaatinut sitä että sijoittajat kantavat vastuutaan ja sitä mitä demaritkin vielä ennen vaaleja vaativat että portugalin on myytävä omaisuuttaan jos sen on niin pitkälle mentävä

nyt onkin pystyttävä turvaamaan koulutuspaikat jotta nuorten syrjäytyminen saadaan mahdollisimman tehokkaasti estettyä

myös esimerkiksi omaishoitajien äärimmäisen tärkeästä työstä yhteiskunnan pitää kiittää omaishoidon tuen verovapaudella